tästä hyötyvät kaikki yritykset niin huonossa tilanteessa olevat kuin tietysti hyvässä tilanteessa olevatkin

tämä tuki on äärimmäisen tärkeää nimenomaan niille yrityksille jotka ovat huonommassa tilanteessa ja jotka tarvitsevat lisärahoitusta jotta ne pysyvät hengissä

perustienpidon määrärahoja on suunnattu osin puuhuollon ja itäliikenteen tienpidon hankkeisiin mutta mielestäni rahoitusta ja resursseja tarvitaan tähän tarkoitukseen huomattavasti enemmän

olen myös kauan peräänkuuluttanut että raskaan liikenteen tiemaksut on otettava käyttöön mutta vain sillä edellytyksellä että kotimaiselle liikenteelle tulee saman suuruinen kompensaatio millä tavalla hyvänsä

rahoitustaso ei ole enää aikoihin ollut korjaustarpeiden tasalla

myös liikennerajoituksia joudutaan lisäämään ja vrn kilpailukyky kärsii tästä

kaakkois suomi on raskaan liikenteen osalta yksi suurimman liikennepaineen alla olevista alueista

alueen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää että perusväylät pysyvät hyvässä ja turvallisessa kunnossa

on pidettävä huolta siitä että transitoliikenne ei siirry pois suomesta

erilaiset väylä ja satamamaksut ovat taloudellisesti merkittäviä puhumattakaan niistä useista tuhansista työntekijöistä joiden leipä tulee suoraan tai välillisesti tuosta liikenteestä

jotta lähivuosina poliisien tilanne turvataan nythän poliiseja jää enemmän eläkkeelle kuin heitä poliisiopistoista valmistuu miten ministeri näette voidaanko poliiseja ottaa esimerkiksi hätäkeskuksesta turvaamaan tuota aukkoa

nyt näemme missä määrin maailmantalouden laskusuhdanne huojuttaa venäjän taloutta

suomen kautta kulkevat rekat ovat jo selvästi vähentyneet syksyn aikana

liikenteen määrä voi hetkellisesti pudota mutta olen vakaasti sitä mieltä että suomi tulee säilyttämään asemansa venäjän tavarakuljetusten kauttakulkumaana

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

itse tulen pienestä maakunnasta etelä karjalasta ja kyllä me olemme siellä aika liisterissä

puolustushallinto on kantanut oman kortensa kekoon valtion tuottavuusohjelman toteuttamisessa ehkäpä joidenkin mielestä liiankin tehokkaasti

järvinen otti esiin miksei karjaloita ja savoja olisi voitu yhdistää mutta siihen yhdistämiseen olisi pitänyt liittää vielä kymenlaakso jotta se olisi ollut järkevää

arvoisa herra puhemies

sitä on pidetty miniminä nykyisen kaltaisen järjestelmän ylläpitoon

budjettiin varatut puolustusvoimien toimintamenomäärärahat mahdollistavat toiminnan tason säilyttämisen ja eväitä riittää tällä hetkellä myös kertausharjoitusten ja lentotuntien ylläpitämiseen mutta myös varusmiesten päivärahoja pystytään korottamaan

tänä aikana jokainen on saanut seurata myös mediasta julkisuudesta tilanteen kehitystä tässä poliittisesti erittäin epävakaassa maassa

arvoisa herra puhemies

mielikuvia hallitsee ennen kaikkea maan heittelehtivä turvallisuustilanne jota ei toistaiseksi ole saatu vakautettua kansainvälisistä ponnisteluista huolimatta

tuntuu hämmästyttävälle keskustelu siitä ketkä tästä hyötyvät

varusmiesten päivärahojen korotus on heidän oman elämisensä kannalta äärimmäisen tärkeä ja iso asia

valtiovarainministeriön varovaiset arviot viittaavat siihen että taloutemme voisi lähteä niukkaan kasvuun ensi vuoden aikana

tennilän kanssa näin sataprosenttisesti voin olla samaa mieltä kuin tästä lakiesityksestä ja siitä että tässä hyötyvät kaikki ne jotka syövät ruokaa ja nimenomaan kaupan ruokaa

on kuitenkin ennenaikaista sanoa että taloustaantuma on ohi

suomen osallistuminen isaf joukkoihin on tärkeä ja hyväksyttävä asia varsinkin kun nyt on kyse demokraattisten vaalien tukemisesta

myös kehittämisohjelmiin on varattu kiitettävästi rahaa ja puolustus ja turvallisuusstrategiaa toteutetaan

arvoisa herra puhemies

tältä osin en ymmärrä sitä että ollaan näinkin paljon eri tavalla eri mieltä

haluan kuitenkin korostaa että suomalaisen puolustusvälineteollisuuden kannalta on tärkeää turvata riittävät tutkimus ja tuotekehitysmäärärahat myös seuraavalle vuosikymmenelle

jatkotoimenpiteistä ei kuitenkaan hirveästi puhuta

eläkeläiset pienituloiset köyhemmät ihmiset aivan taatusti hyötyvät tästä

julkiselta sektorilta puuttuu selvästi hankinta alan toimija jonka tehtävänä olisi edistää alan kokonaisvaltaista kehittämistä

valvontaa pitää olla ja uskon että kilpailutilanne hoitaa sen valvonnan että arvonlisäveron alennus menee ruuan hintoihin

ei riitä että arvioidaan vain se miten lakia noudatetaan täsmällisesti vai ei

verotus on kova sana ja siitä on äärimmäisen vaikea löytää sataprosenttista yksimielisyyttä niin tässä salissa kuin varmasti salin ulkopuolellakin

ravintolapalveluitten arvonlisäverosta nimenomaan ruuan suhteen olen huolissani

ilman korkeampaakin matematiikkaa voidaan olettaa että tämä vähentää huomattavasti nykyisten viranomaisten määrää ja tuo tältä osin säästöjä aluehallinnon kustannuksiin

toivottavasti hallitus saa ravintolaelinkeinolle saman arvonlisäveroedun kuin se tulee olemaan vähittäiskaupassa

olisiko järkevää aloittaa selvitystyö jossa arvioidaan edellytykset tällaisen toimijan saamiseksi myös suomen julkiselle sektorille

tarkoituksena on myös lähettää lisää asiantuntijoita tukemaan maan poliisivoimia vaalien turvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa

paasio ja muutama muukin oppositioedustaja antoivat hallitukselle positiivisia signaaleja elementtejä joita ed

nykyisiä luutuneita rakenteita on aivan välttämätöntä uudistaa jotta esimerkiksi liialliselta byrokratialta voidaan välttyä

vaikka uudistus on varmasti toimiva ja hyvin suunniteltu minun on kuitenkin tältä osin eteläkarjalaisena kansanedustajana esitettävä huoleni valtionhallinnon palvelujen turvaamisesta jatkossa

paasio toi esiin

arvoisa puhemies

hallituksen kehyspäätös sisältää hinta ja kustannustason kompensoinnin puolustusvoimille

hallituksen esityksen mukaan etelä karjalan maakuntaan ei tule kummankaan uuden viraston toimipistettä vaan ne siirtyvät viereisiin maakuntiin

puolustusmateriaalien ja energian hinnat ovat kallistuneet

suomen joukot ovat toimineet tähän asti pohjois afganistanissa missä väkivaltaisuuksien uhka ei ole niin akuutti kuin maan eteläosissa

eteläkarjalaisesta näkövinkkelistä katsottuna on aiheellista ja vielä pakko kysyä miten esityksen asiakaslähtöisyysperiaate toteutuu nyt tässä tilanteessa ja miten palvelut pelaavat vähintään nykytasolla eri alueilla

kallis totesi tuossa alkuvaiheessa viitaten ed

liian pienenä tehty hinta ja kustannustarkistus aiheuttaa ehkä turhaa epävarmuutta ja haittaa suunnittelua

tällä hetkellä käytössä olevat sekavat aukioloaikasäännökset ovat omiaan aiheuttamaan hämmennystä niin kuluttajien kuin kauppiaiden keskuudessa

arvoisa herra puhemies

huoltoajat ovat nousseet ja akuutti varaosavaje aiheuttaa ongelmia

jo hallitusohjelmaneuvotteluissa linjattiin että kauppojen aukioloa tulee selkeyttää kaupan kilpailukyvyn parantamiseksi

palvelujen siirtäminen muualle voi myös johtaa osaavan ja erikoistuneen henkilökunnan menetyksiin jota jatkossa on yhä vaikeampi tavoittaa töihin

toivon että asiassa käyty kädenvääntö ja vitkuttelu ovat ohi ja joulumyynnissä päästään hyötymään lakiuudistuksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista

kallio

olisin pikemminkin sillä kannalla että ne joilla on lompakossa enemmän rahaa maksaisivat palveluistaan enemmän kuin pienituloiset

arvoisa puhemies

monissa muissa maakunnissa on hivenen samankaltainen tilanne

se joka kuluttaa myös maksaa

herra puhemies

työttömyystilannetta ei pelkän kauppojen aukiolojen laajennuksen myötä paranneta mutta ei se tilannetta taatusti pahennakaan

edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen pidän aluehallintouudistusta toteuttamiskelpoisena ja ehdottoman tärkeänä hankkeena tulevaisuuden kannalta

suomen päätös lähettää lisäjoukkoja afganistanin vaalien ajaksi osoittaa mielestäni hyvin sitoutumisemme maan demokraattisen kehityksen tukemisessa

hyvin koulutetut sotilaat ja reserviläiset ovat hyödyttömiä jos heidän käytettävissään ei ole tarpeellista välineistöä

lakiuudistuksen puolesta puhuu vahvasti myös se että esityksen taustalla on kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton hakema yhteisymmärrys sunnuntaiaukiolojen työehtokysymyksistä

kuntien menotaso on jo pitkään ollut huomattavasti korkeampi kuin niiden tulot vaikka verotulot ja valtionosuudet ovat viime vuosina kasvaneet

kun mittareina ovat fyysinen kunto ja henkinen tasapaino nykyisin palvelukseen tulevat varusmiehet eivät pärjää vertailussa aiempien sukupolvien kanssa

työtehtävät ja asiantuntijuus pääsevät varmasti kehittymään entistä paremmin kun eri alojen osaajat työskentelevät samojen kattojen alla

ei voi kuin toivoa että pidemmän päälle maassa saadaan poliittinen ratkaisu väkivaltaisuuksien rauhoittamiseksi

erityisesti odotan uusien elyjen positiivisia vaikutuksia yrittäjyyteen ja työmarkkinoiden toimintaan

pelkästään ympäristöasiat eivät voi olla keskeisesti esillä aluehallintouudistusta tehtäessä